hallituksen mallin perusongelma on se että perustana ei ole mitään tutkimusta ei mitään tilastoanalyysia absoluuttisesta faktasta puhumattakaan

olen hyvin samaa mieltä kuin täällä useassa puheenvuorossa on todettu että tässä ei ole kysymys vastakkainasettelusta millään muotoa

nyt kun te säästätte te puhutte säästämisestä ei kannattaisi säästää tosiasioita vaan niiden täytyy perustua tutkimuksiin ja tosiasioihin eikä mielikuviin niin kuin teillä näyttää perustuvan

nyt minä ymmärrän tämän paremmin kun ministeri virkkunen totesi että eihän tämä ole tiedettä vaan politiikkaa tämä perustuu poliittisiin linjauksiin

se on kaikkien yhteinen etu koko maassa että meidän metropolialueemme toimii mahdollisimman hyvin tehokkaasti ja pystyy kisaamaan kansainvälisessä kilpailussa ja että sisäinen yhteys tiivistyy monellakin tavalla

meidän tarvitsee kansainvälisessä kilpailussa ottaa muitakin asioita vastaan kuin kemikaalivirasto ja meidän pitää pystyä kilpailemaan niissä asioissa

mutta se täytyy muistaa että vaikka bruttokansantuotteesta noin kolmasosa tapahtuu tällä alueella niin valtaosa tuotannosta tapahtuu muualla maassa

on kaikkien yhteinen etu sekin että monen yrityksen pääkonttori on täällä keskusvirastoja on täällä jotka hoitavat asioita

mutta on myöskin yhteinen etu se että monelta osin tuotanto tapahtuu muualla maassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt viime kaudella korotettiin lapsilisiä niin että korotuksen kohteena oli ensimmäinen lapsi ja nyt tämän niukan korotuksen painopiste on monilapsisissa perheissä

metropolialuetta on syytä vahvasti kehittää mutta sen kehittäminen ei tapahdu muun maan kustannuksella vaan se tapahtuu myöskin sillä tavalla että tätä sisäistä eheyttä ja päätöksentekojärjestelmää ja elinvoimaa vahvistetaan

valtiokonttori voisi tarjota tämän jälkeen koko julkiselle hallinnolle tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja

monien selvitysten mukaan suurimmassa köyhyysloukussa ovat juuri monilapsiset perheet ja yksinhuoltajaperheet

tarkoitus on että valtiokonttori tarjoaa yhteisesti kehitettyjä sähköisiä tukipalveluja koko julkiselle hallinnolle

yksinhuoltajien osalta tehtiin korotus

voi tietysti todeta ja on hyvin perusteltua todeta että lapsilisän korotuksen tulisi olla suurempi mutta kun se niukka korotus kohdennetaan näin niin siihen on täydet perusteet

haluan todeta sen että ei hallintomalli sinänsä ole itsetarkoitus vaan itsetarkoitus ovat ne asiat päämäärät ja tavoitteet mihin tällä pyritään

eikä metropolipolitiikka tarkoita sitä että kaikki asiat keskitetään metro poliin eihän se sitä tarkoita vaan sitä että metropoli toimii mahdollisimman hyvin

tällä hetkellähän ei ole olemassa tahoa jonka vastuulla on tuottaa koko julkisen hallinnon tarpeita varten sähköisten palvelujen infrastruktuuria

yhteinen asia ja tavoite on hyvin selkeästi se että asuminen maankäyttö ja liikenne tiivistyvät huomattavasti

uudistus merkitsee myös sitä että sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen nopeutuu ja vältetään päällekkäistä kehittämistyötä

ei varmasti työkalu ole yksiselitteinen vaan se voi koostua erilaisista osista

maa on lailla rakennettava se pitää paikkansa edelleen

hallintovaliokunta tähdentää että julkisen hallinnon tietojärjestelmien kirjavuutta on määrätietoisesti vähennettävä ja vahvistettava tietojärjestelmien yhteensopivuutta

keskusta ei esitä ei ole esittänyt eikä tule esittämään lakien rikkomista ja toimimista vastoin säädettyjä lakeja

tässä päätöksentekojärjestelmässä haluan ottaa esille yhden asian kyse on että kun tulee suuri

tässä viestissä kuntakentälle ei ole nyt kysymys lain rikkomisesta vaan sen kertomisesta että kunnilla on nyt riittävä aika eikä pidä hätäillä jos ei ole riittävää tietoa

kun on suuri kokonaisuus niin paikallisen vaikuttamisen vahvistaminen eli lähidemokratian huomioon ottaminen päätöksentekojärjestelmässä on hyvin tärkeä asia

arvoisa puhemies

niin kuin hallituksen hyvistä esityksistä valiokunnat yleensä toteavat hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tätäkin esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

kokoomus ilmoitti selkeästi lausunnoissaan kaksi kertaa selvitykseen viitaten

selvitystyö on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin siinä ei selvitetä vaihtoehtoja vaan selvitysmiehen on vietävä heti tieto että vahva peruskunta on se älkää miettikö muita vaihtoehtoja

minä ihmettelen kokoomuksen puheenvuoroja paras hankkeesta

me keskustelimme ja kävimme läpi asioita ja katsoimme millä pohjalla mutta ei kukaan teidän puolestanne esittänyt sitä että tämän me hyväksymme vaan te esititte vain hylkäämistä

nimenomaan kokoomuksen keskeiset vaikuttajat totesivat viime kaudella monissa neuvotteluissa mukana olleet että paras hankkeen voimassaoloaika ei saa jatkua yhtään

arvoisa puhemies

me olemme valmiit selvittämään ja rohkaisemme vastuullisia kuntapäättäjiä seuraamaan ympäristöä ja tilannetta ja kantamaan vastuuta

eli valiokunnassa nämä asiat käsitellään näinhän se etenee

nyt te haikailette sen perään

perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon

tämä täydentävä esitys ei tuo lisäinformaatiota vaan tämä enemmän sotkee

jos mennään nyt hyväksymään tältä pohjalta rakennelaki joka on hallintovaliokunnassa niin kyllä on kunnissa ongelmallista lähteä tekemään selvityksiä

toistaiseksi hallituksen toimet tämän edistämiseksi eivät ole olleet kovin vakuuttavia sekä valtakunnallisen päätöksenteon että paikallisen päätöksentekojärjestelmän osalta

kun ei tiedetä mikä on tulevaisuus ollaan varsin suuren hämmennyksen vallassa

tästä puuttuu miten tämä parantaa palveluja

unohtuu se mikä on kunta

kunta on ihmisten yhteisö kansanvallan perusyksikkö

tämä on jokseenkin puutteellinen

kuntalainen ei ole hallinnon kohde objekti vaan subjekti tekijä ja vastuunkantaja

kun minä yritin moneen kertaan käydä läpi niin oli se varsinainen himmeli miten se kulkee edestakaisin sen vastuukunnan ja niiden orjakuntien välillä

arvoisa puhemies

arktisen alueen mahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat ja laajemmat mitä julkinen mielikuva asiasta on

joitakin aikoja sitten oslon suurlähettiläämme kiinnitti huomiota siihen että suomalaiset puuttuvat pohjois norjasta

kun on kuunnellut tätä keskustelua ei uskoisi äkkiä että tässä on pohjana valiokunnan yksimielinen mietintö joka tultaneen hyvin yksimielisesti myöskin hyväksymään

asiaa havainnollistaisi se jos karttaa välillä katsottaisiin niin että pohjoinen olisi alhaalla ja etelä ylhäällä

tästä keskustelusta voisi päätellä jotakin muuta vähän samaan tapaan kuin kotipitäjäni mies tuli kerran suuresta kokouksesta ja kun kysyttiin häneltä mitä siellä tehtiin hän vastasi että herrat haukuttiin ja ponnet hyväksyttiin

se vähän havainnollistaisi mistä todella on kysymys

tässä on vähän samalla tavalla

nyt kuitenkin tämä keskustelu on tuonut esiin hyvin tärkeitä asioita

yksi asia on se että turvapaikanhakijoiden käsittelyyn on ohjattava riittävästi resursseja ja osaamista jotta hakemukset käsitellään riittävän nopeasti

toinen asia jota on syytä korostaa ja johon kaikkien on syytä vaikuttaa on eu maiden yhtenäinen turvapaikkahakemusten käsittelymenettely

tämä asia on esillä esimerkiksi poikkeuksetta jokaisessa eu jäsenmaiden sisäasiainvaliokuntien puheenjohtajien kokouksessa

on syytä korostaa että jokaisessa jäsenmaassa noudatetaan jo hyväksyttyjä normeja

se vaikuttaa myös siihen millä tavalla meillä toimitaan

nyt hallitus on parasta aikaa selvittämässä pohjoismaiden yhtenäistä käytäntöä ja kun tämä selvitys lähiaikoina valmistuu sen jälkeen vedetään siitä johtopäätöksiä

arvoisa puhemies

se jatkui sitten kesäkuulle sitten siirtyi syksyyn sitten siirtyi joulukuun alkuun jolloin ministerivaliokunta kokoontui mutta ei silloinkaan annettiin uusi eräpäivä tammikuulle

ei tullut mitään valmista annettiin selvitysmiehille ja selvitysmiehet tekivät raportin ja sen jälkeen kun saatiin selvitysmiesten raportti sanottiin ettei tämäkään käy

sitten budjettiriihessä uudelleen ja nyt nimitettiin joku työryhmä jolle annettiin kesäkuun loppuun aikaa mutta nyt perjantaina tuli tieto että sekin jatkuu

on syytä todeta vielä tämän uudistuksen luonteesta että tämä ei ole mikään suuri radikaali uudistus vaan maltillinen täsmennys

hallintovaliokunta on omalta osaltaan ottanut useassa yhteydessä kantaa siihen että turvapaikkahakemusten käsittelyyn on käytettävissä riittävät resurssit jotta käsittelyajat olisivat kohtuulliset

tämänkin lakiesityksen yhteydessä kiinnitti huomiota kahteen kohtaan resurssien osalta niin että maahanmuuttovirastolle tämän tehtävien siirron yhteydessä osoitetaan riittävät resurssit ja toisaalta elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille koska ne keskeisesti hoitavat näitä maahanmuuttoasioita myöskin niillä pitää olla käytettävissä riittävät resurssit jotta tämä asia pysyy hallinnassa

on syytä myös tähdentää sitä että tätä uudistusta näistä presidentin toimivaltuuksista ja niihin liittyen ei voi kohdentaa kehenkään entiseen presidenttiin ei voi kohdentaa nykyiseen presidenttiin eikä mahdollisiin tuleviin presidentteihin

eli tämä täytyy käsitellä ilman henkilösidonnaisuuksia jolloin me voimme tätä asiaa käsitellä sillä tavalla rakentavasti ja vapaasti

on syytä huolella paneutua perustuslakivaliokunnassa tämän asian yksityiskohtiin niin että tästä tulee mahdollisimman hyvä ja yhtenäinen

totesin tuossa debattikeskustelussa että hallitukselle on syytä antaa tunnustus yhdestä asiasta ja se on läpinäkyvyys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskusta on ollut keskeisessä roolissa kun kuntien toimintaa on uudistettu ja keskusta on edelleen uudistuspuolue mutta tässä hallituksen tiedonannossa keskeisessä roolissa ovat keinot

tämän koko hässäkän tarkoitus on näkynyt läpi hallitusohjelman tekemisestä lähtien

tämän tarkoitus on hyvin selkeä

kauniisti puhutaan tiedonannon alussa kyllä palveluista mutta sitten todetaan myöhemmin

kysyn ministeriltä

palveluista puhutaan hyvin säästeliäästi ja se on se ydinasia

onko suunnitelmissa ja valmistelussa että eduskunta saisi sisäisen turvallisuuden selonteon jolloinka näihin yksityiskohtiin pystyttäisiin puuttumaan paljon paremmin ja varautumaan suunnitelmallisemmin niihin toimiin joilla myös pystytään vaikuttamaan

kunnan koko ja palveluorganisaation koko ovat eri asioita

ja kolmas asia

tämä koskee erittäin merkittävästi jokaista kansalaista ja mahdollistaisi sen että myöskin kansalaiset pystyisivät omatoimisesti tekemään sitä mitä voidaan tehdä sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi

kun tämä asia on ollut selkeä tavoite niin tapahtui niin kuin kysyin hallitusohjelmaa tekeviltä kuntaosaa että oletteko kuunnelleet asiantuntijoita

kun te tähtäätte tähän vahvaan rakenteeseen vahvoihin kuntiin te määrittelette ne kriteerit ja jos ne ovat mekaanisia jos ne on poliittisesti määritelty niin mikä on lopputulos

emme ole eikä tarvita

ei hallitus ole tarvinnut asiantuntijoita senkään jälkeen

olen useita kertoja kysynyt erityisesti kokoomuksen edustajilta joita nyt ei näytä paikalla olevan muita kuin ministeri

tällä hetkellä tähän vankeinhoitojärjestelmään vankilaverkostoon ja koko oikeudenhoitojärjestelmään ne säästölinjaukset ovat hyvin mekaanisia mutta missä on vaikuttavuuden arviointi ettei säästetä kustannusvaikutuksista piittaamatta

ei hänkään

tässä meidän yhteisesti pitää kehittää menetelmiä että pystytään arvioimaan kokonaistaloudellista vaikuttavuutta ja vaikuttavuutta hyvinvointiin

tähän asiaan on pakko puuttua sekä rangaistusten koventamisen että muiden toimenpiteiden osalta

tätä asiaa ei voi vähätellä